se vie oman aikansa mutta meillä on paljon hyviä esimerkkejä ja paljon hyviä hankkeita vireillä monessakin suomalaisessa kaupungissa

se ei ole ihan yksinkertainen kysymys ja jos muistan oikein niin olen tainnut vastata siihen liittyvään kirjalliseen kysymykseen juuri edustaja karimäelle joten sieltä löytyy tarkempia selityksiä

kivihiilen korvauksesta voisi sanoa näin että strategia lähtee liikkeelle siitä että lauhteeseen käytetty kivihiili korvautuu pitkälti ydinvoimalla ja sitten tuolla chp puolella erilaisilla metsäjalosteilla

kun turvetta ei ollut saatavilla niin silloin sitä ei ollut saatavilla ja silloin on kysymys enemmän luvituksesta ja huonoista sateisista kesistä kuin sitten joistakin veroratkaisuista tai muista isommista kysymyksistä

tä mä menee sillä lailla että rakentamislupahakemusta jättäessään siis viimeistään ensi kesään mennessä fennovoiman on annettava täsmennetty selvitys suunnitelmistaan ydinjätehuollon järjestämiseksi

mutta sitten on kysymys näistä ehkä kolmesta isosta merkittävästä energiamuodosta tai varasta jotka eivät ole kotimaisia

yhtiölle ei myönnetä rakentamislupaa ilman edellä mainittuja ydinjätehuoltoa ja ydinpolttoaineen loppusijoittamista koskevia lisäselvityksiä

eli tässä suhteessa nyt en osaa lukuja sanoa mutta kyllä tämän strategian toteuttaminen tarkoittaa kuitenkin sitä että kotimaisuusaste olennaisesti tässä nousee

on totta kuten fortum toteaa hyvin selkeästi että tämä heidän sijoituksensa fennovoimaan on ehdollinen sille että nämä järjestelyt venäjällä toteutuvat

mutta on tietenkin selvää että se että fortum on eilen tullut julkisuuteen antanut pörssitiedotteen ja ilmoittanut siinä yhteydessä että se on yhdessä sekä rosatomin että gazpromin kanssa tehnyt alustavat sopimukset tästä järjestelystä tarkoittaa sitä että siinä ollaan erittäin vakavalla mielellä liikkeellä

tämä on täysin vakiintunut käytäntö kansainvälisessä kaupankäynnissä jossa on hyvin monimutkaisia yrityskauppajärjestelyjä että ensin tullaan ulos sillä vakavalla aikeella ja sitten juristit ja investointipankkiirit ja muut seuraavien viikkojen ja kuukausien aikana rakentavat lopulliset sopimukset

ei siitä tietenkään kenelläkään sataprosenttista varmuutta ole mutta se että fortumin kokoinen yhtiö tekee pörssitiedotteen tulee ulos julkisuuteen ja on allekirjoittanut kuitenkin alustavat sopimukset totta kai hyvin suurella todennäköisyydellä takaa sen että näin tulee käymään

fennovoima omistaa pääosan niistä alueista mitä tarvitsee mutta siellä on pieni alue vielä jota se ei omista ja siihen liittyen on lunastusmenettely vielä käynnissä

arvoisa puhemies

toki sitten samaan hengenvetoon pitää myöntää että kaikkiin energiantuotantomuotoihin liittyy erilaisia riskejä jotkut ovat isompia ja jotkut ovat pienempiä mutta siitä huolimatta ydinvoiman poikkeuksellisuus ja ainutlaatuisuus ne perusteet mahdollistaa

mutta sitä minä en ihan ymmärrä minkä takia niidenkin edustajien jotka periaatteellisista syistä vastustavat ydinvoimaa täytyy täällä ryhtyä paremmiksi laskentaekonomisteiksi kuin esimerkiksi fortumin laskentaekonomistit ovat

arvoisa puhemies

mutta uskallan väittää että fortumin suomalaisten energiayhtiöitten ja outokummun väki todennäköisemmin kuin suomen eduskunta osaa laskea oikein sen mikä on kannattavaa tulevaisuudessa

minun mielestäni tällä järjestelmällä pitäisi olla varaa siihen että kerran neljässä vuodessa käydään yksi semmoinen keskustelu vähän perustavampaa laatua olevista kansakunnan tulevaisuuden kannalta keskeisistä kysymyksistä ilman että pitää olla konkreettista toimenpideohjelmaa ja ilman että siitä pitää vääntää kättä niin että me osaamme oikeasti katsoa vähän isommalla pensselillä tulevaisuuteen ja yrittää käydä edes jonkin tyyppistä älyllistä keskustelua minkä tyyppisiin asioihin pitäisi panostaa

hämmästelen myös kovasti niin kuin pääministerikin äsken tätä keskustelua sävyyn että miksi tätä ei jo toteuteta miksi ei jo tehdä

jos nyt otetaan vaikka pari esimerkkiä niin kyllä yksi tämän selonteon kantava ajatus on panostaminen koulutukseen ja osaamiseen

kyllä suomessa ainakin kymmenen edellistä hallitusta on panostanut siihen ja niin panostaa tämäkin hallitus mutta silti me olemme sitä mieltä että se on meidän tulevaisuuden kannalta niin kriittinen kysymys että ehkä vielä nyttenkään siihen ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota ja korostetaan sitä kuinka tärkeätä se on tulevaisuudessa

on myös itsestään selvää että jos nämä kokisivat että panostaminen uusiutuvaan tässä hetkessä olisi kannattavampaa niin he eivät lähtisi tähän hankkeeseen vaan he panostaisivat johonkin muuhun

ja riippumatta siitä kumpi sen osaa paremmin arvioida olennaista on se miten ne jotka investointiin mukaan lähtevät jotka rahansa siihen pistävät sen arvioivat

minä lähden siitä että suomi on osiensa summa

minä näen myös että tässä ohjelmassa on itse asiassa monia sen tyyppisiä asioita jotka tukevat maaseudulla elämisen edellytyksien parantamista ilman että sitä suoraan sanotaan jotka liittyvät biotalouteen jotka liittyvät matkailuun ja jotka liittyvät kaivosteollisuuteen liittyvät itse asiassa digitaalimurroksen mahdollistamaan parempaan etätyöhön ja niin edelleen

tuonti tarkoittaa vakiintuneen tulkinnan mukaan jotakin sellaista jota tuodaan maan rajojen ulkopuolelta maan rajojen sisäpuolelle

kutakuinkin aina kun täällä salissa käydään näin napakka keskustelu olen edustajien soini sipilä ja pekkarinen kanssa eri mieltä

se rakennetaan suomeen ja sillä korvataan tuontia koska suomi on tällä hetkellä itse asiassa sähkön osalta varsin tuontiriippuvainen

olen edustaja kiurun kanssa samaa mieltä että myynti ja markkinointi olisivat varmaan edellyttäneet ihan oman kappaleensa sen takia että suomi on tunnetusti kansa jossa ollaan hyviä keksimään ja innovoimaan mutta itse asiassa aika huonoja kaupallistamaan sitä ja brändäämään ja sitten viemään maailmalle

ja kun tämän lisäksi vielä tiedetään että osa kotimaan kapasiteetista tullaan sulkemaan eri syistä lähiaikoina ja vielä tiedetään sekin että sähkön tarve tulee kasvamaan niin on ihan selvää että tämä ei lisää suomen tuontiriippuvuutta tämä vähentää suomen tuontiriippuvuutta

ja ihan varmasti voi sanoa että jos uudelleen tämän kirjoittaisi niin varmaan näistä teemoista voisi olla eksplisiittisesti pikkasen enemmän mutta silloin kun pyritään tekemään lyhyitä napakoita ohjelmia aina joudutaan tekemään valintoja

nimenomaan tässä tarkoituksessa osakassopimuksen virittäminen saman prosenttiluvun ympärille olisi tärkeää koska se antaisi viestin siitä ettei kellään olisi edes tarvetta yrittää tätä kiertää

onneksi meillä on myös positiivisia ikävä kyllä negatiivisia enemmän kuin positiivisia mutta minä näen sen sillä lailla että paitsi google myös microsoft samsung intel huawei yandex muutama aidosti globaalisti todella jättisuuri yritys on viime aikoina tehnyt joko datakeskus tai t k investointeja suomeen

polttoainehuolto tultaneen hoitamaan venäjältä

näissä isoissa energiapoliittisissa ratkaisuissa on varmaan aivan erityisen paljon epävarmuutta eikä kellään ole semmoista kristallipalloa joka osaa lopullisesti sanoa mikä mihinkin vaikuttaa

on myös selvää se että jos tämä jätetään rakentamatta niin on suuri epävarmuus siitä kuinka paljon tulisi tilalle jotakin muuta tuotantoa tulisiko ylipäänsä ollenkaan ja jos tulisi niin millä hinnalla ja minkälaisia valtion subventioita siihen tarvittaisiin

se että näin moni kansainvälinen jätti kuitenkin näinäkin aikoina kun suomessa näin huonosti menee osoittaa luottamusta ja uskoa suomeen ja siihen että tähän kannattaa investoida on joka tapauksessa viesti maailmalle siitä että meillä kuitenkin tietyt perusasiat ovat kunnossa ja nyt kun me teemme läksymme hyvin niin kyllä se siitä

todellakin toivon ja uskon että tästä kaikki alan toimijat ovat ottaneet opikseen ja ymmärtävät sen että suomen ja suomessa pitää toimia kaikkien sääntöjen mukaan pilkulleen

jo tämän hetken tilanne jossa meillä on merkittävä kapasiteettivaje kertoo siitä että markkinaehtoisesti ei ole syntynyt ainakaan riittävästi erilaisia hankkeita

tämä hanke tuotiin eduskuntaan uudelleen sen takia että laitostoimittaja on vaihtunut sen jälkeen kun tämä edellisen kerran eduskunnassa käsiteltiin

en minä niin sanonut etteikö yritysrahoitus olisi asia johon pitäisi kiinnittää huomiota mutta minä yritin sanoa että se ei ole suurin ongelma joka meillä tällä hetkellä on tuolla kasvuyrittäjyyden puolella

jos olisi niin siitä voisi tehdä sellaisen johtopäätöksen että niissä maissa missä kasvuyrittäjyys menee paremmin siellä rahoitus on hoidettu paremmin ja näinhän ei ole koska nämä yritysrahoituksen ongelmat tänä päivänä ovat semmoisia jotka koskevat kaikkia eurooppalaisia maita ja itse asiassa esimerkiksi eteläeurooppalaisia maita paljon pahemmin kuin meitä

olen siitä tyytyväinen ettei kukaan tässä keskustelussa koko tämän useampituntisen keskustelun aikana ole kyseenalaistanut etteikö tämä laitostoimittaja täyttäisi suomen lainsäädännön ja stukin erilaisia edellytyksiä ja tältä osin koen että täällähän ollaan yksimielisesti sitä mieltä että se relevantti asia joka tässä on muuttunut ei ole muuttunut tavalla

arvoisa puhemies

toki on samalla selvää että se on vain osa kokonaisuutta eikä se ole ristiriidassa sen kanssa että meidän pitää ennen kaikkea panostaa kotimaiseen ennen kaikkea metsäbiomassan vahvaan hyödyntämiseen myös jatkossa

on selvää että me tarvitsemme tämän lisäksi myös erittäin merkittävää energiansäästöä energiatehokkuuden parantamista ja erittäin merkittävää panostusta uusiutuviin energialähteisiin

itse asiassa jos fennovoima olisi alkuperäisessä lupahakemuksessaan laittanut rosatomin vaihtoehdon sinne hakemusasiakirjaan me emme olisi tässä tänään

on hyvä huomata että tämän jälkeenkin kysymys olisi siitä että venäläiset omistaisivat kolmasosan yhdestä ydinvoimalaitoksesta joita suomessa tämän jälkeen olisi todennäköisesti ainakin kuusi

arvoisa puhemies

olen erityisen surullinen siitä että vihreät jotka johdonmukaisimmin ovat vastustaneet ydinvoimaa ja joilla on varmaan myös parhaimmat ja jalostuneimmat perusteet vastustaa sitä ovat eniten täällä tähän venäjä korttiin tarttuneet

kestävä kasvu voi perustua vain kannattavaan yksityisen sektorin liiketoimintaan mikä tarkoittaa sitä että meillä pitää olla yrityksiä jotka haluavat työllistää ja investoida

arvoisa puhemies

toinen on se että me edistämme elinkeinoelämän sisäistä uudistumista

uskallan väittää että tämän hallitusohjelman kaikkein keskeisin kasvua edistävä elementti liittyy nimenomaan siihen että vahvistamme uskoa kykyyn hoitaa talouttamme vastuullisesti

ehkä kaikkein olennaisinta olisi oman haavoittuvuuden vähentämiseksi panostaa niin moniin ennen kaikkea päästöttömiin vaihtoehtoihin kuin mahdollista

se että sitoudumme kehyksiin se että sitoudumme rakennepakettiin sopeutukseen ja velkaantumisen kääntämiseen on tulevan kasvun kannalta kaikkein tärkein kysymys

sitten edustaja soini kyseli parikin kertaa ydinvoimasta

on totta että sitä ei ole mainittu hallitusohjelmassa mutta siitä huolimatta meillä on valtionhallinnossa vireillä kaksi hakemusta joita edistetään ydinenergialain mukaisesti sillä näyttää tällä hetkellä siltä että ne tulisivat valtioneuvoston käsittelyyn elosyyskuun taitteessa

ellei olisi lähtenyt tämä hanke olisi paljon vahvemmalla pohjalla

arvoisa puhemies

suomi on poikkeuksellisen riippuvainen energiasta monista eri syistä

puhemies

lopuksi ajattelin siteerata edustaja auttoa toteamalla että suomalainen työ on globaali ekoteko ja tämän hankkeen tehtävänä on edistää nimenomaan suomalaista työtä

tämä on olennainen tekijä ja tämä liittyy nimenomaan päästökauppasektoriin ei päästökauppasektorin sisäiseen taakanjakoon mutta toisaalta myös siihen että meidän pitää saada takeet siitä että kotimaista biomassaa voidaan käyttää uusiutuvana ja päästöttömänä myös tulevaisuudessa